on selvää että suomalaisten olisi kansainvälisessä maailmassa tärkeämpää opiskella merkittäviä maailmankieliä kuten saksaa ranskaa espanjaa italiaa venäjää kiinaa ja japania

me perussuomalaiset emme siis väitä että tämä meidän varjobudjettimme olisi välttämättä se kaikkein paras mahdollinen vaihtoehto mutta tässä taloustilanteessa se on ainakin hallituksen talousarvioesitystä huomattavasti inhimillisempi ja ennen kaikkea isänmaallisempi vaihtoehto

kuten jo aiemmin hallitusohjelmasta kävi ilmi hallituksen toimenpiteillä ei saada luotua riittävästi talouskasvua jolla valtiontaloutta saataisiin käännettyä kestävälle pohjalle

ongelmia lisää myös se että hallituspuolueet aikovat edelleen jatkaa rahan lapioimista pankkiautomaatin tavoin eun kriisimaille

arvoisa puhemies

nyt tarvittaisiin rohkeita rakenteellisia uudistuksia turhan hallintobyrokratian karsimista poliittis ideologisten virkojen lakkauttamista sekä muita julkisen talouden tasapainottamistoimia

lisäksi haluamme selvittää nykyisen hallitsemattoman maahanmuuton sekä pakkoruotsin todelliset kokonaiskustannukset ja kohdistaa leikkauksia niihin

nykyinen hallitus taas haluaa iskeä rahaleikkurin kiinni muun muassa tavallisiin peruspalveluihin ja lähteä ajamaan alas sitä osaa julkisesta sektorista mikä on inhimillisen elämän kannalta kaikkein merkittävin

kunnissa peruspalveluiden puolella olisi tehostamisen varaa mutta leikkauskohteiden priorisointi on kyllä mennyt hallituksella nyt pahasti pieleen

me perussuomalaiset taas arvostamme poliisin toimintaa sekä haluamme ylläpitää uskottavia puolustusvoimia ja isänmaallista maanpuolustushenkeä

arvoisa herra puhemies

tässä tiivistetysti ja lyhyesti muutamia näkemyksiä

arvoisa herra puhemies

edustaja halla aho on tarttunut tällä lakialoitteella aivan kuten edelliselläkin sananvapauden kannalta erittäin tärkeään asiaan

mainittakoon että itsellänikin oli aikaisemmin valmisteilla lakialoite jossa ajattelin ehdottaa hieman samansuuntaista mutta näillä näkymin vastaavalle lakialoitteelle ei liene tarvetta

arvoisa puhemies

ongelmalliseksi uskonnon ja ideologian rajanveto muodostuu erityisesti islamin kohdalla se kun ei ole pelkkä uskonnollinen järjestelmä vaan kaikkia elämän osa alueita hallitseva elämäntapa ja maailmankatsomus sekä uskonnollis poliittinen ideologia

islam voidaan nähdä sekä uskonnollisena kulttuurisena että poliittisena ilmiönä sekä yhteiskuntajärjestelmänä joka määrittelee kaiken ihmisten velvollisuuksista heidän oikeuksiinsa

esimerkiksi kristinusko taas ei ole luotu yhteiskuntajärjestelmäksi kun islam puolestaan on ollut sellainen jo islamin profeetta muhammedin ajoista lähtien

pykälän uskonrauhan rikkomisesta ensimmäinen kohta jumalanpilkasta on suoraan verrannollinen lakiin kunnianloukkauksesta

mitä pykälän toiseen kohtaan taas tulee on se tarpeeton koska suomen muut lait jo käytännössä suojaavat uskonnon harjoittamisen häiritsemiseltä

kuten muun muassa eräät maamme oikeuslaitoksen jakamat tuomiot uskonrauhan rikkomisesta ovat osoittaneet uskonnoista erityisesti islam nauttii suomessa ja muualla länsi euroopassa erityissuojelua

väitänkin että edellä mainittu pykälä uskonrauhan rikkomisesta onkin olemassa nykyisin pääasiassa vain islamiin kohdistuvaa kritiikkiä varten

esimerkiksi suomessa on pilkattu vuosien varrella kristinuskoa hyvinkin voimakkaasti mutta tuomioita uskonrauhan rikkomisesta ei ole jaettu

niitä ei ole jaettu koska kristinuskoon kohdistuvalla kritiikillä ei katsota olevan yhteiskuntarauhan järkkymisen kannalta mitään merkitystä

tällöin islamilaisissa maissa ja euroopassa muslimit järjestivät laajoja eurooppalaisten tuotteiden ostoboikotteja sekä mielenosoituksia ja mellakoita joissa muun muassa poltettiin euroopan maiden lippuja

arvoisa puhemies

itse olen ottanut lapsenkasvatuksessa sellaisen roolin että minä en lähde tuputtamaan omalle lapselleni mitään poliittista ideologiaa enkä minkäänlaista ideologista agendaa

enkä tasan tarkkaan halua että myöskään yleisradio lähtee tuputtamaan lapselleni mitään ideologiaa

arvoisa herra puhemies

hallitus on tuonut tänään eduskunnan käsittelyyn ulkomaalaislakia koskevan muutosesityksensä jolla pyritään saattamaan suomessa voimaan eun yhteiseen turvapaikkapoliittiseen lainsäädäntökehitykseen kuuluva määritelmädirektiivi

arvoisa puhemies

olen erittäin huolestunut kyseisestä säädöslisäyksestä sillä se käytännössä antaa kansainvälistä suojelua saaville yksilöille absoluuttisen oikeuden jäädä suomeen suojeluaseman lakkauttamisesta huolimatta epämääräisesti määriteltyjen pakotettujen syiden nojalla vaikka aiemmin koettua vainoa tai vakavaa haittaa ei enää olisikaan näköpiirissä

minulla herää mielessäni kysymys

jos vaino tai vakava haitta ei enää uhkaa tänne kansainvälistä suojelua hakemaan tullutta yksilöä ja hänen suojeluasemansa näin lakkaa niin miksi haluamme lisätä tähän ulkomaalaislakiin tarkoituksella jälleen kerran yhden porsaanreiän lisää jolla turvapaikkaa ansaitsemattomille yksilöille käytännössä lahjoitetaan perusteeton ikuinen oleskelulupa suomeen avokätisine tulonsiirtoineen ja hyvinvointipalveluineen

tietenkin tässä lakimuutoshankkeessa on kyse siitä että suomen valtio on velvoitettu eun jäsenenä saattamaan voimaan tämäkin komission mahtikäskyllä antama direktiivi

tämä siitäkin huolimatta että kansainvälistä suojelua hakeva yksilö ei alkuperäismaassaan tapahtuvaa henkilökohtaista vainoa tai syrjintää muun muassa rodun uskonnon vakaumuksen tai muun vastaavan tekijän perusteella pystyisikään turvapaikkakuulemisissa osoittamaan

suomessa olisi nyt korkea aika tehdä täyskäännös maahanmuuttopolitiikassa varsinkin turvapaikkapolitiikan osalta saattamalla kansainvälisen suojelun myöntämiskriteerit nykyistä tiukemmiksi kiristämällä tuntuvasti perheenyhdistämisiä sekä vauhdittamalla rikollisten ulkomaalaisten karkotusta

arvoisa puhemies

näihin teemoihin tulemme varmasti tässä salissa palaamaan vielä monta kertaa uudelleen sillä nykyisellä holtittomalla maahanmuuttopolitiikalla ei aidosti ole suomen kansan hyväksyntää

arvoisa rouva puhemies

edustaja hassi totesi tuossa aikaisemmassa puheenvuorossaan ettei yle edistä monikulturismi ideologiaa

ylen lainsäädännössä nimittäin todetaan että ylen tehtävänä on edistää monikulttuurisuutta ja nimenomaan monikulturismi ideologia tähtää monikulttuurisuuden edistämiseen

eli yhteenvetona voidaan todeta että yle toteuttaa monikulturismi ideologiaa kun se pyrkii edistämään monikulttuurisuutta

toivoisin tämän monikulturismi ideologian tilalle tasapuolisuutta neutraaliutta objektiivista uutisointia ja tiedonvälitystä

en yleensä kannata suoralle kieltolinjalle lähtemistä lainsäädännössä mutta tällä kertaa näen kuitenkin tämän edustaja saarakkalan lakialoitteen kasvot peittävien huntujen kieltämisestä yleisillä paikoilla ainoastaan hyvänä asiana

tätä huntukieltoa tarkemmin pohtineena olen tullut siihen lopputulokseen että kyseisellä lakialoitteella itse asiassa parannetaan naisten yksilönvapauksia ja oikeuksia suomessa

tätä huntukieltoa on vastustettu yleensä vetoamalla juuri yksilönvapauksiin ja siihen että jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus pukeutua haluamallaan tavalla

asian voi kuitenkin kääntää myös siten että jokaisella ihmisellä tulee olla myös vapaus kulkea ilman kasvot peittävää huntua eli yksilönvapauksiin kuuluu myös oikeus saada kulkea ilman huntua

joka tapauksessa muslimien määrän lisääntyessä ja islamisaatiokehityksen edetessä tämä ongelma tulee myös meillä suomessa entistä ajankohtaisemmaksi

kuten täällä jo aiemmin on käynyt ilmi niin euroopan maista ranskassa belgiassa ja hollannissa on siis jo nykyisin voimassa laki joka kieltää kasvot peittävien niqabien ja burkahuivien käytön yleisillä paikoilla

ongelmahan on siinä että kasvot peittävään huntuun pukeutuvalla musliminaisella ei yleensä ole mahdollisuutta päättää itse pukeutumisestaan vaan hänen pukeutumisestaan päättävät muut kuten esimerkiksi naisen aviomies naisen veli tai muu suku

nämä musliminaisille sanellut pukeutumisnormit perustuvat vanhakantaiseen islamilais patriarkaaliseen kulttuuriin jolla ei pitäisi olla jalansijaa liberaalissa länsimaisessa suomessa

henkilökohtaisesti näen islamin ja islamilaisen kulttuurin naisen arvoa alentavana mistä nämä niqab ja burkahuivit ovat vain yksi esimerkki

mielestäni on pienempi paha kieltää valtion toimesta yksi tai kaksi vaateasua kuin pakottaa jotkut ihmiset käyttämään yhtä ja samaa vaateasua julkisesti lähes koko elämänsä ajan

tosin tälläkin huntukiellolla puututtaisiin mielestäni ensisijaisesti lähinnä muslimimiehen tai suvun pyrkimyksiin rajoittaa naisen oikeutta päättää omasta pukeutumisestaan

kukaan voi tuskin vakavissaan väittää että musliminaisen henkilökohtainen toive olisi pukeutua epämukavaan asuun joka peittää koko kehon

kuten edustaja saarakkala aiemmassa puheenvuorossaan osuvasti totesikin niin kasvot peittävän hunnun käytön sallimista ei euroopassa yleisesti tulkita uskonnonvapauskysymyksenä koska burkan tai niqabin käytöstä ei erikseen säädetä islaminuskoisten pyhissä kirjoituksissa

tulen käyttämään vielä toisen puheenvuoron tässä myöhemmin keskustelun aikana mutta ilmoitan kannattavani edustaja saarakkalan lakialoitetta

kipuanpa vielä toistamiseen tänne pönttöön puhumaan

nyt ajattelin nostaa myös hieman toisenlaista näkökulmaa nimittäin belgiassa tämän huntukieltoa koskevan keskustelun yhteydessä nostettiin esille myös valtion sisäisen turvallisuuden näkökulma

sen mukaan turvallisuusviranomaisille olisi taattava mahdollisuus tunnistaa ihmiset julkisilla paikoilla yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi ja näin tulisi asian olla myös meillä täällä suomessa

tällä hetkellähän suomen lainsäädäntö ja naamioitumiskielto koskevat siis vain tilanteita joissa naamioituneen henkilön ilmeisenä tarkoituksena on vahingoittaa muita ihmisiä tai omaisuutta

entä omaavatko turvallisuusviranomaiset kenties selvännäkökyvyn jolla tunnistaa tilanteet joissa naamioituneen henkilön ilmeisenä tarkoituksena on vahingoittaa muita ihmisiä tai omaisuutta

arvoisa puhemies

burkakielto julkisilla yleisillä paikoilla kuten muun muassa kaduilla kouluissa päiväkodeissa virastoissa ja terveyskeskuksissa on mielestäni täysin perusteltu

kasvot peittävien huntujen käytön on katsottu myös hankaloittavan musliminaisten työllistymismahdollisuuksia ja sitä kautta integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan

tärkeä näkökulma on myös se että yhteiskunnan asettama huntukielto antaisi suomeen muuttoa suunnitteleville ihmisille selkeän viestin siitä että maassamme ei suvaita naisen alistamista

tämä puolestaan voisi vähentää sellaisten henkilöiden muuttoa suomeen joiden kotoutuminen sekä asenteensa että kulttuuritaustansa vuoksi olisi todennäköisesti erittäin haasteellista

eli jos joku kokee tärkeäksi asiaksi pakottaa naisen pukeutumaan tämän ihmisarvoa alentavaan burkaan tai niqab huiviin on tämän henkilön tehtävä se jossakin muslimimaassa ei suomessa

olen sitä mieltä että yksilönvapaudet ovat vaalimisen arvoinen asia ja että jokaisen tulee lähtökohtaisesti saada itse päättää omasta pukeutumisestaan

ennen kaikkea burka ja niqab kielto olisi selkeä signaali siitä että suomessa eletään länsimaalaisiin liberaaleihin ja sekulaareihin normeihin perustuvalla tavalla

mielestäni emme voi suomessa epäonnistuneen monikulttuurisen ideologian alttarilla uhrata niin keskeistä yhteiskuntamme fundamenttia kuin miehen ja naisen välistä tasa arvoa

maahanmuuttajien määrän kasvu suomessa tuo mukanaan paljon erilaisia yhteiskunnallisia haasteita ja ongelmia

yksi ongelmista on esimerkiksi se että suomessa uskonnollisin perustein rituaaliteurastetun eläimen lihan kysyntä ja tuonti ulkomailta ovat kasvaneet huolestuttavalla tavalla

halal teurastetulla lihallahan tarkoitetaan islamin mukaan oikeaoppisesti valmistettua lihaa jossa eläimen kurkku leikataan auki ilman tainnutusta

pidän rituaaliteurastusta erittäin vakavana ilmiönä suomessa ja muualla euroopassa sillä sivistyksen ja oikeudenmukaisuuden pohjalle rakentuvassa yhteiskunnassa meidän tulee huolehtia ihmisten oikeuksien lisäksi siitä että myös eläinten oikeudet toteutuvat

suomen lainsäädäntö mahdollistaa tällä hetkellä rituaaliteurastuksen vain siten että eläin tainnutetaan yhtäaikaisesti kun sen kurkku leikataan veitsellä auki ja eläimen veri lasketaan ulos

monissa muissa maissa myös euroopassa uskonnollisille ryhmille sallitaan eläimen teurastaminen ilman tainnutusta mikä on vieläkin brutaalimpaa sillä se aiheuttaa eläimelle ylimääräistä stressiä kipua tuskaa ja kärsimystä

eläinsuojelulakimme selkeästi kieltää kärsimyksen aiheuttamisen eläimelle

mikäli suomessa eläin teurastetaan rituaalimenoin eli tainnutus tehdään yhtäaikaisesti verenlaskun kanssa on tarkastuseläinlääkärin oltava aina paikalla

mutta kysynpähän vain miten näitä rituaaliteurastamoja on pystytty ja pystytään jatkossa valvomaan jotta sääntöjä ei rikottaisi

olemme valitettavasti joutuneet näkemään miten tavallisissakin teurastamoissa on ollut ongelmia eläinten tainnutuksen onnistumisen kanssa ja eläimiä on lopetettu ilman onnistunutta tainnutusta

ihan lyhyesti haluan edustaja haapaselle todeta että se että suomesta löytyy muitakin ongelmia kuin huiveihin pakotetut musliminaiset ei ole mikään peruste olla puuttumatta tähän edellä mainittuun ongelmaan

kyllä me taas näemme täällä perussuomalaisissa että miehen ja naisen välistä tasa arvoa merkittävällä tavalla murentavat ilmiöt ja asiat eivät ole mikään vähäpätöinen asia ja ongelma

arvoisa puhemies

kannatan lämpimästi tätä edustaja ronkaisen tekemää lakialoitetta jolla rituaaliteurastukset pyritään suomessa kieltämään

mielestäni tälle aloitteelle hyvä jatkumo olisi se että myös rituaaliteurastetun lihan tuonti ja myynti kiellettäisiin suomessa kokonaan

viranomaisten tietoon on tullut tapauksia joissa kyseenalaisin keinoin teurastettua lihaa on tuotu suomeen sekä myytäväksi että omaan käyttöön

tämä on elintarviketurvallisuutta kuluttajien oikeuksia ja eläinten oikeuksia heikentävä ilmiö jolle on saatava loppu

on erittäin huolestuttavaa että osa eläinten oikeuksien puolesta töitä tekevistä yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä ajattelee rituaaliteurastuksen olevan niin sanottu marginaaliongelma

tämä ei kuitenkaan todellisuudessa ole mikään marginaaliongelma sillä maailmassa elää useita miljardeja ihmisiä joille rituaaliteurastetun lihan saaminen ruokapöytään on tärkeää

se on huolella brändätty maailmanlaajuinen tavaramerkki

toivon että nämä näkökulmat otetaan huomioon tästä rituaaliteurastusongelmasta puhuttaessa ja myös tämän käynnissä olevan eläinsuojelulain uudistamisen yhteydessä

tästä huolimatta suomesta löytyy kuitenkin ennakkotapauksia joissa suomalainen oikeuslaitos on katsonut poikalapsille uskonnollisin perustein suoritettuja ympärileikkauksia läpi sormien

suomessa ei ole myöskään haluttu jostain syystä lähteä erikseen kieltämään lailla ei lääketieteellisin perustein suoritettuja ympärileikkauksia vaikka tiedetään että hallitsemattoman maahanmuuton myötä kyseiset tapaukset tulevat vain lisääntymään tulevaisuudessa

poikalasten uskonnollisin perustein tehtävien ympärileikkausten oikeutuksesta ihmisoikeuksien näkökulmasta kiistellään laajasti euroopassa

kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja sopimus lasten oikeuksista velvoittavat sopimuksiin sitoutuneita maita suojaamaan lasten koskemattomuutta ja terveyttä haitallisilta perinteiltä

nyt kuitenkin vaikuttaa vahvasti siltä että uskonnon ja kulttuurin nimissä joillekin aikuisille ihmisille halutaan suoda etuoikeus kiertää yhteiskuntamme tärkeitä arvoja joista yksi on yksilön oikeus ruumiillisen koskemattomuuteen

on todella vastuutonta ja väärin asettaa osa lapsista täällä suomessakin heikompaan asemaan muihin lapsiin nähden siksi että he ovat sattuneet syntymään meille suomalaisille vieraaseen uskontoon ja kulttuuriin

ei lääketieteellisin perustein suoritettu ympärileikkaus ei ole pelkkä kirurginen toimenpide vaan se on myös paljon muuta

poikalasten ympärileikkaukset saattavat aiheuttaa toimenpiteen jälkeen lapsille monenlaisia komplikaatiota kuten verenvuotoa tulehdusta turvotusta arkuutta epämiellyttävää hankausta sekä läpi elämän seuraavaa kipuilua puhumattakaan lasten psyykkisestä kehityksestä sekä itsetunto ongelmista jotka saattavat pahimmillaan rajoittaa normaalia seksuaalista kehitystä ja johtaa sukupuolikontaktin välttelyyn

se että ympärileikkaukset suoritetaan steriileissä olosuhteissa lääkärin toimesta ei todellakaan tarkoita sitä etteikö komplikaatiota ja muita ongelmia voisi ilmetä

arvoisa puhemies

kysymys on siitä onko meidän aikuisten oikeus uskomuksiin ja kulttuuriperinteisiin tärkeämpi asia kuin lapsen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ja ehjään minäkuvaan

eli kuten jo toin ensimmäisessä puheessa ilmi tämä rituaaliteurastusongelma on tällä menolla vaarassa räjähtää käsiin myös meillä suomessa

kaikille lapsiin kohdistuville pahoinpitelyille on oltava suomessa puhdas nollatoleranssi ja jokaista pahoinpitelyyn syyllistynyttä ja osallistunutta tulee rangaista

tämän vuoksi muun muassa tarkastuseläinlääkäri on varoittanut lammastuottajia myymästä lampaita henkilöille joiden voidaan epäillä tappavan lampaat laittomasti rituaalimenoin

ketään pahoinpitelijää ei saa asettaa erityissuojeluun ja erityisasemaan esimerkiksi hänen kulttuurisista taustoistaan johtuen

eun komissio on linjannut jo vuosia sitten etteivät rituaaliteurastettua lihaa saisi käyttää muut kuin uskonnolliset ryhmät

kannatankin tätä edustaja saarakkalan tekemää lakialoitetta jolla pyritään kriminalisoimaan ei lääketieteellisin perustein suoritetut lasten ympärileikkaukset

siitä huolimatta maassamme on useita kymmeniä ellei satoja ravintoloita jotka myyvät halal teurastettua lihaa eivätkä ne sitä välttämättä aina edes kuluttajalle kysyttäessä ilmoita

on äärimmäisen tärkeää että me täällä eduskunnassa pyrimme kaikin keinoin puolustamaan ja suojelemaan niitä jotka eivät itse kykene puolustamaan itseään

rituaaliteurastus aiheuttaa eläimelle ylimääräistä kipua ja kärsimystä eikä komission näkemyksen mukaan ole suositeltavaa että kaikki syövät lihaa joka on teurastettu epäeettisesti

arvoisa herra puhemies

meidän tulee seurata tässä asiassa tanskan esimerkkiä eli kieltää rituaaliteurastus ja tarjota kuluttajille eettisesti teurastettua lihaa

koska perussuomalaisten tekemän välikysymyksen aihealue on hyvin laaja keskityn omassa puheenvuorossani yhteen aihekokonaisuuteen

toivon hartaasti että tämä edustaja ronkaisen lakialoite saa täällä eduskunnassa jatkossa tukea myös muilta eläinten ystäviltä vaikka aloitteen allekirjoittajien joukosta ei esimerkiksi yhtään vihreiden tai muun poliittisen vasemmistopuolueen kansanedustajia löytynytkään allekirjoittajien joukosta löytyi ainoastaan perussuomalaisia ja keskustalaisia